uusia innovaatioita jää syntymättä uusia vientituotteita kehittämättä uusia työpaikkoja luomatta

tekes leikkausten seurauksena jopa tuhansittain tutkimus ja tuotekehityshenkilöstöä laitetaan kilometritehtaalle ja tämä on osaamisperusteisessa taloudessa kestämätöntä

opintotuen tehtävä on turvata opiskelijoille mahdollisuus elämiseen riittävään toimeentuloon opiskelun ajaksi ja sitä kautta myös mahdollisuus keskittyä päätoimisesti opintoihin

tekes leikkaukset ovat siis suoraan myös yliopistoleikkauksia

pelkona on että yliopiston ja tutkimusekosysteemin leikkaukset haittaavat merkittävästi orastavaa kasvua esimerkiksi oulun seudulla jonka talouden kivijalka ict ala perustuu pitkälti korkeaan koulutukseen ja tutkimukseen

koska yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on varsin järkevää että ihmiset hakeutuvat koulutuksen piiriin on myös järkevää että meillä on järjestelmä joka mahdollistaa tämän ja kannustaa siihen

nyt kun opintotukea leikataan neljännes on työttömänä oleminen yksilölle huomattavasti taloudellisesti kannattavampaa lyhyemmällä aikavälillä kuin opiskelu ja tämä on kyllä huono tilanne

opintolaina ei tällä hetkellä ole suosittu opiskelijoiden keskuudessa ymmärrettävistä syistä sillä korkeakaan koulutus ei enää takaa varmaa työpaikkaa ja siten lainan takaisinmaksukykyä

on aivan eri asia maksella kymmenientuhansien eurojen lainaa takaisin jos valmistuu lääkäriksi kuin jos valmistuu lastentarhanopettajaksi tai vaikka kirjastonhoitajaksi

siirtyminen opintotukimalliin jossa opiskelijoiden odotetaan rahoittavan yhä suuremman osan toimeentulostaan itse lainan muodossa uhkaa vahvistaa tätä kehitystä entuudestaan

sote uudistusta tarvitaan mutta yhtiöittäminen vie kauemmas alkuperäisestä tavoitteesta lisätä integraatiota ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja siten saavuttaa myös kustannustehokkuutta

jos siirrytään lainapainotteiseen malliin on nykyistä todennäköisempää että monissa vähävaraisissa perheissä ajatellaan että koulutus ei kannata eikä meillä ole siihen varaa ja tähän ei suomella ole varaa

tosiasia kuitenkin on että eu ei pakota suomea yhtiöittämään metsähallitusta eikä sosiaali ja terveyspalveluita eikä liikenneväyliä

eli tästä kiitokset koko oulun seudun puolesta

maailmalla ja suomella trendi on se että työpaikkoja häviää matalan koulutustason ammateista ja uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa korkean koulutuksen aloille

näettekö työministerinä ristiriitaa tai onko pelkoa siitä että tulevaisuudessa ei välttämättä saada koulutettua työvoimaa syntyviin korkean koulutusalan työpaikkoihin tai että ei saada muunto ja täydennyskoulutusten kautta

onko tämmöinen kohtaanto ongelma kuinka iso ja akuutti pelko

sitten esitän pahoitteluni siitä että minulla oli tässä muistilaput sekaisin ja esitin vahingossa ministeri rehnille palkkatukikysymyksen joka oli tarkoitettu ministeri lindströmille mutta te varmasti muistattekin sen

arvoisa puhemies

kommentoin muutamia asioita mitä tässä keskustelun kuluessa on tullut esille erityisesti liittyen näihin kaupan aukioloaikoihin koska tämä parturi kampaamopuoli kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu ei ole se ongelma

on sanottu että lainsäädännöllisin keinoin ei saisi erityisesti asettaa erikokoisia kauppoja erilaiseen kilpailuasemaan

itse katson tätä vähän eri tavalla sillä pienet kaupat joutuvat pitämään hinnat korkeammalla kuin peltomarketit johtuen suhteellisesti korkeammista työvoimakustannuksista ja yleensä myös esimerkiksi vuokrat ovat korkeammat kun kaupat sijaitsevat keskustaajamissa

nyt aukioloajat ovat sitten nimenomaan olleet näillä pienillä kaupoilla kilpailuetuna sijainnin lisäksi

näen että nimenomaan on yhteiskunnan intressissä tukea lähikaupan säilymistä ympäri suomea sillä on tärkeää että on näitä lähikauppapalveluita

ne ovat erityisen tärkeitä autottomille ihmisille esimerkiksi vanhuksille lapsille ne tukevat ikääntyneiden ihmisten kotona asumista mutta ne ovat yhdyskuntarakenteen kannalta myös tärkeitä ja vähentävät sitä turhaa autoilua ja liikennettä ja sitä kautta myös päästöjä

täällä ovat jotkut esittäneet arveluita että tämä kaupan aukioloaikojen vapauttaminen itse asiassa voisi lisätä kilpailua meidän hyvin keskittyneellä päivittäistavarakauppamarkkinalla mutta itse vähän pelkään päinvastaista sillä suurilla ketjuilla ja suurilla kaupoilla on parempi mahdollisuus pitää myymälöitä auki vaikka yöllä tai hyvin laajasti muutenkin tappiollisesti mutta kauppiasvetoiset liikkeet pienet liikkeet eivät tätä voi tehdä joten pelkona on että kioskit ja pienet yrittäjät pusketaan ulos markkinoilta näillä laajoilla aukioloajoilla mitä tappiollisesti isot voivat pitää yllä

sitten täällä on oltu huolissaan tästä kivijalkakaupasta ja nähty että tämä voisi auttaa kivijalkakauppoja kansainvälisen nettikaupan puristuksessa mutta itse uskon että tämä on eri ilmiö ja tuskin kovin moni lähtee yöllä ostamaan esimerkiksi farkkuja kaupasta koska nettikauppa perustuu toisenlaiseen toimintalogiikkaan kuin kivijalkakauppa nimenomaan siihen että voi joustavasti kotoa poistumatta ostaa tuotteita ja myös erilaisia tuotteita mitä ei ehkä ole saatavilla siitä lähialueelta

luulen että toisenlaisia toimia pitäisi tehdä että suomalainen nettikauppa lähtisi liikkeelle ja myös että ehkä nettikauppa ja kivijalkakauppa oikein yhdistettynä voivat myös tukea toisiaan

itse en ole mitenkään uskonnollinen ihminen mutta kuitenkin koen tämän pyhän vieton tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi ja näen että on yhteiskunnan kannalta tärkeää että vuodessa on tiettyjä yhteisiä vapaapäiviä pyhäpäiviä jolloin koko kansa rauhoittuu

ja niin minun oman perheeni kannalta kuin kymmenien ellei satojen tuhansien muidenkin perheiden kannalta joulunvietto ja muidenkin pyhien vietto voi tämän lainmuutoksen myötä tulla muuttumaan merkittävällä tavalla kun perheenjäsenet ovatkin sitten töissä sen sijaan että oltaisiin yhdessä viettämässä pyhää

totta kai on aloja esimerkiksi hoitoala missä jo nyt joudutaan välttämättömyyden sanelemista syistä olemaan töissä myös pyhinä esimerkiksi jouluna ja muina juhlapyhinä ja sunnuntaisin ja öisin mutta se on vähän eri asia koska se on välttämättömyys

kun hallitus sitten samalla leikkaa ihmisten ostovoimaa leikkaamalla sosiaaliturvasta ja tavoittelemalla sitten palkkojen alenemista ja kaupan menestys riippuu kuitenkin melko suoraviivaisesti kotimaisesta ostovoimasta niin on nähdäkseni melkoista toiveajattelua ajatella että tämä esitys sinällään lisäisi työpaikkoja tai kasvua mitenkään merkittävästi ainakaan tässä tilanteessa

ja lopuksi sitten sanon vielä että kuten ihalainen tuossa toi esille ja hänninen ja muutamat muutkin tämä kaupan ala on äärimmäisen iso ala siellä on töissä todella paljon suomalaisia ihmisiä ja siinä mielessä meidän on pakko tai ainakin meidän pitäisi kun me tällaista lainsäädäntöä teemme ottaa huomioon se miten tämä vaikuttaa työntekijöiden arkeen heidän perheidensä arkeen

me emme voi katsoa tätä vain kuluttajien näkökulmasta

apteekkimaksujen poistaminen helsingin ja itä suomen yliopistoilta on osa hallituksen opetukseen ja tutkimukseen kohdistuvia massiivisia leikkauksia jotka vaarantavat suomalaisen osaamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan perustan

kyse on todella isosta asiasta joka yhdessä indeksileikkausten kanssa vaarantaa yliopisto opetuksen ja tutkimuksen perustehtävän toteutumista ja on hyvin epätasa arvoista yliopistojen kesken

on aivan erinomaista jos kompensaatio edustaja lauslahden esiin tuomalla tavalla löytyy ja tätä epätasa arvoista leikkausta ei tehdä kuten sivistysvaliokunta on toivonut mutta tässä vaiheessa tämä on ilmeisesti tosiaankin vain toivomusten varassa oleva asia

täytyy todella toivoa että hallituksen piirissä tehdään töitä tosissaan jotta näitä epätasa arvoisia ylimitoitettuja leikkauksia helsingin yliopistolle ja itä suomen yliopistolle ei toteuteta

erityisesti leikkaus kohdistuu junaliikenteeseen mutta myös linja autoliikenne kärsii ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolinen suomi on tässä nyt kyllä kovan paikan edessä

onko tämä sitä keskustan aluepolitiikkaa

arvoisa puhemies

kyllä tämä leikkaus kehitysyhteistyöhön on erittäin julma samaan aikaan kun kärsitään suuresta pakolaistilanteesta maailmassa ja tarve kehitysyhteistyölle olisi suurempi kuin pitkään aikaan

mutta kyllä tämä on erittäin kummallista että ministeriön puolelta kieltäydytään tästä jaksottamisesta eli että sama summa säästöjä tehtäisiin järkevämmin jaksottaen jotta ei menetettäisi niitä tuloksia mitä ollaan saavutettu ja samalla ne rahat mitkä on jo panostettu eivät valuisi hukkaan

olimme eduskunnan tutkaksen tutkijoiden ja edustajien yhteisen verkoston kanssa tutustumassa ruotsin tiede elämään ja eilen ruotsin hallitus julkaisi ensi vuoden budjetin jossa huimalla tavalla panostetaan koulutukseen

ruotsi haluaa kilpailla kansainvälisessä taloudessa osaamisella ja korkean osaamisen tuotteilla ei palkoilla ei matalilla hinnoilla vaan nimenomaan laadukkailla tuotteilla ja osaamisella

tämä on häviäjän strategia sillä me emme voi palkoilla kilpailla romanian tai bulgarian tai muiden vähemmän kehittyneiden maiden kanssa vaan meidän täytyy kilpailla osaamisella koulutuksella

suomen talous onkin perustunut osaamiseen ja tutkimuksesta tuotekehityksestä ja koulutuksesta leikkaaminen on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa tulevan talouskasvun ja tuotantopotentiaalien ja yritystoiminnan tulevaisuuden kannalta

miten me ikinä saamme niitä uusia nokioita ja vientiyrityksiä jos me nyt leikkaamme koulutuksesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä tulevasta kasvusta

vtt suomen akatemia ja yliopistot ovat nyt suuren leikkurin alla ja olen erittäin huolissani suomalaisesta tiede elämästä tutkimuksesta ja sen myötä meidän osaamisen ja talouden tulevaisuudesta

leikkausten sijaan nyt olisi aika panostaa koulutukseen ja tutkimukseen jotta me saisimme niitä uusia innovaatioita ja tuotteita niitä uusia nokioita

me tarvitsemme koulutukseen lisää digitalisaatiota me tarvitsemme joustavampia tutkintopolkuja osatutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia joustavampaa sisäänottoa ja tenttimismahdollisuuksia työttömyystuella opiskelun mahdollistamista

kyllä minusta tuntuu hullulta että nyt maisterintutkintojen määrää vähennetään ja osaamistasoa lasketaan kun tulevassa taloudessa nimenomaan matalan osaamisalueen työpaikat vähenevät ja korkean osaamisalueen työpaikat lisääntyvät

yritykset eivät kuitenkaan varmaan jatkossakaan tee esimerkiksi monia koulutushankkeita seksuaaliterveyshankkeita demokratiahankkeita naisten tasa arvoa edistäviä hankkeita tai anna ruoka apua pakolaisleireillä mutta totta on että kaikki hyvät asiat eivät maksa

ja itse asiassa kehitysmaista lähtee laittomia pääomapakoja veroparatiiseihin enemmän kuin sinne annetaan kehitysyhteistyötä

toimiiko hallitus sen puolesta eu pöydissä ja kansainvälisissä pöydissä

arvoisa puhemies

onko arvioitu minkälaisia vaikutuksia kuntatalouteen on tällä kun pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavat nämä niin sanotut työttömyyssakot tulevat todennäköisesti lisääntymään ensikin vuonna kun työllisyyden hoitoon varatut määrärahat vähenevät ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy ja toisaalta kuinka paljon toimeentulotukimenot kunnilla lisääntyvät kun sosiaalietuuksia leikataan

kuinka kuntalaisten tasa arvo eri puolilla suomea pystytään tulevaisuudessa varmistamaan kun palveluja ohjaavia normeja sosiaali ja terveyspuolella ja sivistystoimessa poistetaan tai väljennetään

arvoisa puhemies

parturi kampaamot ovat yleensä pieniä yrityksiä joiden aukioloaikojen tiukka sääntely ei ole perusteltua varsinkin kun tarvetta palveluille on usein erityisesti juhlasesonkeina

on hyvä että lakiesityksessä kauppakeskuksissa toimivien pienyrittäjien oikeus vapaapäivään turvataan siirtämällä säädös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annettuun lakiin

on myös tunnustettava ja tunnistettava että kaupan aukioloajoilla on merkittävää yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikutusta ja vaikutuksia myös muihin aloihin

valiokunta on tuonut esille kysymyksiä esitetyn lainmuutoksen vaikutuksista muun muassa päivähoidon järjestämiseen työmatkoihin työturvallisuuteen perhe elämään ja lakiesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen

yötyön lisääntyminen on merkittävä terveyttä kuormittava tekijä ja turvallisuusriski joka on otettava huomioon lainsäädäntömuutoksia valmisteltaessa

viikonloppu pyhä ja yötyön lisääntyminen tuo lisääntyviä tarpeita lastenhoidolle ja haasteita perhe elämän ja työn yhteensovittamiselle

esitetyllä lainmuutoksella on toteutuessaan vaikutuksia paitsi työntekijöihin myös heidän perheisiinsä ja näitä vaikutuksia ei lakiesityksessä uskottavasti ole arvioitu

nykyinen laki suosii erityisesti päivittäistavarakaupan pieniä toimijoita kun ne ovat saaneet vapaammista aukioloajoista kilpailuetua suhteessa isoihin yksiköihin

lainmuutoksen toteutuessa pienet ruokakaupat ja kioskit saattavat joutua laittamaan lapun luukulle ja näin myös monissa asiantuntijalausunnoissa arvioitiin

on mahdollista että määräävässä markkina asemassa oleva toimija voi pitää liikkeitä laajasti auki tappiolla pyrkien ajamaan kilpailijoita pois markkinoilta

esitetyn lainmuutoksen ei uskota lisäävän alan työllisyyttä ainakaan lyhyellä aikavälillä

poikkeuslupamenettelyä ja sääntelyä pitää selkeyttää ja keventää parturi ja kampaamoala pitää rajata kokonaan aukiolosääntelyn ulkopuolelle

arvoisa puheenjohtaja

kuten edustaja essayah toi esille vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit ovat talousvaliokunnassa esittäneet lain hylkäämistä ja sitä tulemme esittämään toisessa käsittelyssä

arvoisa puhemies

on kysyttävä miten osaamiseen tietoon ja teknologiaan perustuvassa yhteiskunnassa voidaan ajatella että tuottavuutta ja kilpailukykyä saadaan oikeasti kasvuun työaikaa mekaanisesti pidentämällä

on pakko kysyä eikö ole hullujen hommaa pidentää työpäivää tilanteessa jossa lähes puoli miljoonaa suomalaista on täysin vailla työtä kasata enemmän työtä jo niille keillä sitä on ennestään

laskennalliseen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttaa myös kysyntä sillä se vaikuttaa siihen kuinka tehokkaassa käytössä laitteet pääoma ja työvoima yrityksissä ovat

suomen taloudessa on rakenteellisia ongelmia mutta ne eivät liity niin paljon työmarkkinoihin tai palkkoihin kuin teollisuuden rakenteisiin ja maailmanmarkkinoihin

meillä ei ole sellaisia tuotteita joita maailmalla haluttaisiin ostaa emme osaa myydä niitä tai markkinoilla ei ole niille kysyntää

ongelmia voidaan lievittää ja hoitaa panostamalla osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatiotoimintaan ja koulutukseen sekä yhteiskunnan infrastruktuuriin

arvoisa puhemies